meidän tulisi purkaa nimenomaan niitä muureja ja tästä varmasti keskustellaan tänä iltana vielä lisää

edustaja pirkko ruohonen lernerin esitys lain muuttamiseksi on hyvä askel oikeaan suuntaan ja hyvin kannatettava

hallituksen esitys peruspalvelujen valtionosuuksien muuttamiseksi on ymmärrettävä siltä osin että tällä pyritään korjaamaan esimerkiksi segregaa tiokysymystä pääkaupunkiseudulla

mutta arvoisa puhemies se mitä haluan tähän hallituksen esitykseen sanoa on että suomen rakentava rooli toteutuu lähi idän rauhankehityksessä tukemalla neuvotteluratkaisua osapuolten välillä

on tärkeää että yhtenäistetään näitten uhrien oikeusturvaa ja asemaa siten että myös pahoinpitelyrikosten uhriksi joutuneitten lasten oikeuspsykiatrinen tutkiminen toteutuisi valtion kustannuksella

arvoisa puhemies

tässä on huomioitu myös se että rahaa lisättäisiin myös palkkatukeen kolmannelle sektorille joka nyt jäi ulkopuolelle

tähän loppuun haluan vielä muistuttaa että tällä viikolla eduskunnalle luovutettiin monen maan eturivin tutkijan allekirjoittama vetoomus jossa allekirjoittajat toivovat että eduskunta ei ratifioi sopimusta ilman sellaista tapaa jolla eu politiikkamme perustan oikeudellisen hyväksyttävyyden lisäksi sen demokraattinen hyväksyttävyys voidaan taata

on jossain määrin erikoinen ajatus miten yhtä osapuolta rohkaisee jatkamaan neuvotteluita se että heille etukäteen ulkopuolisten taholta myönnetään sellaista mikä heidän tulisi saavuttaa juuri neuvotteluteitse tässä tapauksessa valtiolle kuuluvia tunnusmerkkejä ja valtiollisen protokollan lisäämistä jotka kuuluvat valtiolle

me saamme hyvin paljon semmoisia rahoja esimerkiksi ammattijärjestöiltä joita ei kaikkia ilmoiteta koska ne eivät näy missään ne tulevat työn muodossa ja tulevat monella muulla tapaa

toivoisin vielä että hallitukselta löytyisi työllisyystoimissaan innovatiivisuutta eikä rahoja hukattaisi jo tehottomiksi havaittujen työllisyysvalmennusten uusintanäytöksiin vaan lisärahalla syntyisi nuorille aidosti pysyviä työpaikkoja

tässä työssä meidän tulee ennen kaikkea kuunnella omais ja perhehoitajien omia toiveita sekä tietysti myös hoidettavien näkemyksiä

edustaja heinäluoma kysyi tästä verotuesta kehitysaputyöhön lahjoittavien osalta josta on totta että se on perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmasta

koulutuksen ja tutkimuksen määrärahojen leikkaukset ovat lyhytnäköistä ja vaarallista politiikkaa koska leikkaukset ensisijaisesti koskevat nuoria

nämä muotoilut ehdotuksessa irrottavat valtiokehityksen rauhanneuvotteluista vaikka ne tähän saakka ovat kuuluneet yhteen

siinä mielessä en pidä hyvänä että tälläkin tavalla ikään kuin kuntien määrärahat heikkenevät

mutta kuten edustaja heinäluoma tiedät niin meillä oli siellä meidän eduskuntavaaliohjelmassa monta muutakin hyvää ajatusta joita ei tässä hallitusohjelmassa toteuteta ja siitä tietenkin me olemme harmissamme että tämä hallitusohjelma ei ollut yks yhteen meidän vaaliohjelmamme kanssa

siinä suhteessa tämä hallituksen esitys näyttääkin pikemminkin tältä kuntien pakkoyhdistämispolitiikan jatkeelta jossa kunnat laitetaan yhdistymään

siinä mielessä jos nämä määrärahat eivät tule riittämään toivon että se ylimenevä raha otetaan silloin jostain muualta kuin kunnilta

arvoisa herra puhemies

siellä ollaan hyvin yksimielisesti päästy pääasiassa päätöksiin ja tehty hyvin paljon hyviä esityksiä joissa sisältöä on päästy korjaamaan

on hyvä että tutkijat päätyivät tästä negatiivissävytteisestä lauseesta huolimatta positiiviseen lopputulokseen kuntoutusrahan käytöstä

tämä käsiteltävä asiahan koskee lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymistä ja nyt koska tämä aihe tämän varjolla rönsyilee näin paljon kokeneempienkin kansanedustajien johdosta minä jatkan tästä samasta aiheesta

mutta tosiasiassa tämä tavoitehan on tärkeä ja hyvä koska kyllähän se lisäisi ihmisten lahjoitushalukkuutta jos esimerkiksi kolmannelle sektorille nimenomaan järjestökentälle ja miksei myös seurakunnille lahjoitetut varat olisivat verovähennyskelpoisia

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä tosin ei päästy yhteisymmärrykseen ja siinä mielessä on harmillista että hallitus näin viime metreillä kompastuu tällaiseen kohtaan kun yrittää rajoittaa opiskelijoitten oikeutta saada ammatti itselleen

siinä mielessä on järkevää tässä taloustilanteessa tehdä radikaaleja päätöksiä ja tehdä niitä säästöjä siellä missä se parhaiten onnistuu

arvoisa puhemies

toivoisinkin hallitusta seuraamaan tarkasti sitä että oppisopimuskoulutukseen lisätään määrärahaa vuoden lopussa mikäli raha ei riitä koko vuoden ajaksi

haluaisin esittää asian ben zyskowiczille joka piti juuri tuossa alussa erinomaisen puheen jossa hän sanoi että meidän pitää antaa kaikki välineet poliisille rikollisten kiinni saamiseksi

asiakirjassa viitataan myös oajn raporttiin siitä että sisäilmaongelmia esiintyy kahdessa kolmesta koulusta

arvoisa puhemies

me tiedämme kaikki sen että jos tällainen laki tulisi menemään maaliin saakka niin sitten monet kouluttautuisivat ehkä hyvinkin turhaan alalle

siinä mielessä olisi toivottavaa että hallitus muuttaisi politiikkaansa eikä kurjistaisi ennen kaikkea pieniä kuntia tekemällä lisää tällaisia kurittavia päätöksiä

lopuksi haluan vielä sen sanoa että täytyy muistaa myös se että perussuomalaiset eivät eduskuntavaaliohjelmassaan myöskään esittäneet leikkauksia kepan kehitysapujärjestöille elikkä ei näille suomalaisille kehitysapujärjestöille oleva leikkaus ollut meidän tavoitteemme

onko se tulevaisuutta nykyään enää

nyt kun näin puhuu hallituspuolueen johtava poliitikko näin uskon heitän teille yhden tämmöisen käytännön keinon jolla voitte vähentää lasten turvattomuutta

meidän mielestämme se ei ole koska ei tämmöistä automaattista rahasampoa voida minnekään jättää tässä taloustilanteessa

eräs tärkeimmistä tekijöistä on ollut henkilökohtainen tutorointi ja myönteisen sosiaalisen verkoston löytyminen kolmannen sektorin tai muun tahon kautta

onko olemassa lyhyen tai pitkän aikavälin suunnitelmaa siitä miten lasten ja nuorten terveyttä suojellaan homevaurioiden aiheuttamilta sairauksilta koulu ja päiväkotirakennuksissa ja miksei myös lastensairaalassa joka on ajankohtainen

olen käsittänyt että kristillisdemokraatit ovat lapsiperheiden asialla mutta nekin ovat vain menneitä aikoja

olen tällä viikolla tehnyt ministereille kysymyksen en tiedä keneltä ministeriltä vastaus tulee turvanapin saamiseksi internetiin keskustelupalstoille josta lapset saavat suoran yhteyden poliisiin

siinä mielessä sekin puoli vain lisää valtion kustannuksia

arvoisa puhemies

lapsilisien leikkaus ja kotihoidon tuen puolittaminen syövät perheiden uskon yhteiskuntaan ja yleensä lasten tekoon

arvoisa puhemies

mutta kuitenkin on hyvä että hallituksessa tunnustetaan se tosiasia että kaikkien lasten tulee saada kaikkein parasta mahdollista tukea silloin kun on näin törkeästä rikostutkimuksesta kysymys

mutta tämä lakiesitys sietää tulla hylätyksi joten kannatan edustaja elomaan tekemää hylkäysesitystä

se kehitys ei saa jatkua että joka vuosi tulee tuhat uutta nuorta eläkeläistä muun yhteiskunnan kannettavaksi vain sen vuoksi että kansalaisjärjestöjen seurakuntien ja muiden tahojen toimintaa ei osata tai ei haluta hyödyntää tehokkaammin nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

vihdoinkin eduskunnassa keskustellaan ihmisoikeuksista yksimielisesti

tämä hyvin yksinkertainen asia vaatisi ehkä lainsäädäntöä jos millään muulla keinolla ei saada näitä sosiaalisia foorumeita ottamaan tämmöisiä suoria yhteyksiä poliisiin jolloin voidaan ilmiantaa heti tämmöiset epäilyt

miten kunnat voivat hoitaa velvollisuutensa kun hallitus vain ottaa mutta ei anna mitään

esimerkiksi kuntavaaleissa edelleenkään kun tulee lautakuntaan valituksi mutta ei pääse valtuustoon saakka sen henkilön ei tarvitse ilmoittaa yhtään mitään mistä on vaalirahansa saanut

tämä toki vaatii silloin poliisille lisää voimavaroja myös ehkä jonkun verran lainsäädännön muutosta jotta he pystyvät toimimaan ja puuttumaan asiaan välittömästi

suomessahan on erittäin hyvin kuitenkin kohdeltu vammaisia jo tällä hetkellä ja me olemme edelläkävijöitä monella alueella kuten esteettömyydessä ja näitten muitten palveluitten saatavuuden suhteen

kuitenkin kuntavaaleissakin ne rahoitukset voivat olla jopa kymmenissätuhansissa euroissa joten olisi syytä tosissaan ottaa se valvonta jokaiselle tasolle

ei tämä aina rahasta kiinni ole vaan tahdosta tämä on kiinni

toivoisin kovasti että ben ottaisit tämän teidän ryhmässänne esille ja lukekaa se ministerille esittämäni kysymys

tämänhetkinen ehdollisten vankeusrangaistusten viesti on se että rikoksentekijä on tehnyt tuhmasti ja voi poistua kotiinsa jos lupaa jatkossa olla kiltisti

toinen asia on myös se että esimerkiksi eduskuntavaaleissa vielä tänäkin päivänä on hyvin helppo ottaa yhdeltä rahoittajalta esimerkiksi yritykseltä huomattavakin määrä rahaa vastaan kunhan se on vain pilkottu pieniin eriin ja tulee erinäisten muiden tavoin

arvoisa puhemies

ei ole edustaja virtanen pertti

on erittäin tervetullutta se että hallitus haluaa parantaa viittomakielilain kautta kuurojen oikeuksia saada yhdenvertaisesti palveluja yhteiskunnassamme

tokihan se on selvää että pätevin pitäisi aina löytää tehtävään mutta tosiasiahan on niin että kunta ja valtiotasolla varsinkin kunnanvaltuuston työssä sen näkee että poliittisesti nimitetyt johtajat ovat esimerkiksi ennen valtuuston kokouksia omissa ryhmissään kuuntelemassa millaisia päätöksiä täällä tänään tehdään

tässä salissa hyvin paljon tykätään puhua tasa arvosta ja ihmisoikeuksista mutta tosiasiassa jos tuhansia lapsia jatkuvasti riistetään siten etteivät he tapaa toista vanhempaa jos se ei herätä täällä keskusteluja niin on kyllä ihme asia

kuuroja ja kaikkia vammaisia joilla on erilaisia esteitä saada samoja palveluja kuuluu yhteiskunnan auttaa siten että he saavat ne palvelut kuten on tämä tulkkauspalveluasia josta edustaja louhelainenkin mainitsi

mielestäni tämmöinen tahallinen vieraannuttaminen niin viranomaisen kuin toisen vanhemman puolelta olisi kriminalisoitava jo tällä hallituskaudella

siinä mielessä viranomaisille tulee määritellä selkeämmät toimintaohjeet siten että kaikki saavat yhdenmukaista palvelua riippumatta asuinpaikkakunnastaan

koska me teemme tästä niin läpinäkyvää että me nimitämme nimenomaan parhaat hakijat emmekä puoluekirjan mukana kulkevia henkilöitä

tosin sitä nyt ei näytä tapahtuvan mutta toivon että kukaan meistä ei pakenisi nyt minkään ministeriön taakse että sieltä jos tulee esitys niin hyväksytään se mutta jos ei tule niin annetaan asian olla

olisin kysynyt myös hallinto ja kuntaministeri virkkuselta kun lupasitte kiinnittää erityistä huomiota kunnallisissa luottamustehtävissä olevien henkilöiden sidonnaisuuksiin esimerkiksi valtuustoissa ja lautakunnissa kun valmistelette tätä hallintolain uudistusta

arvoisa puhemies

on tullut yhteydenottoja myös siitä kuinka me voisimme kuuroille antaa palveluja joiden avulla he voisivat saada lisää tietoa esimerkiksi poliittisista keskusteluista

on erittäin hienoa että eduskunnassa on siirrytty siihen aikakauteen että täällä viittomakielellä tulkataan nämä keskustelut mutta tätä voitaisiin laajentaa myös näihin puheenjohtajatentteihin ja debatteihin joita eri puolilla suomea käydään

tullaanko jatkossa esimerkiksi vaatimaan sitä että täytyy sidonnaisuudet ilmoittaa vaikkei vaaleissa tulisi valituksi ja tulisi esimerkiksi päästyä vaikka kaavoituslautakuntaan ja näinpäin pois

mielestäni oppimisen riittävän pienissä ryhmissä esimerkiksi liikunnan satujen ja musiikin avulla pitää olla myös osa niiden lasten arkea joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta viedä lapsiaan iltaisin erilaisiin harrastuksiin

se ei vaadi kuin hiukan hyvää tahtoa ja luovuutta ja toivoisin eri virkamiehiltä sitä että ottaisivat tämän asian huomioon

edustaja kalmari nosti esille juuri tämän saman tärkeän asian että on kansalaisen kannalta hämmästyttävää se että vesiliikenteessä ei tarvitse olla ei ammattimaisessa liikenteessä samaa promillerajaa kuin ammattimaisessa liikenteessä

arvoisa puhemies

miten varhaiskasvatuslaki tuo lasten päiviin lisää laatua mikäli lain toteuttamiseen ei varata budjetissa rahaa

tämähän ei ole suomessa ongelma vaan päinvastoin sinne eläkkeelle ei pääse jos on todellinen sairaus ja sinne pitäisi päästä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

toivon että tämä aloite saavuttaa sille asetetut tavoitteet

verotuloista on pulaa

osatyöpaikkoja oikeastaan suomessa ei ole eikä niitä pyritä järjestämään ja kysyisinkin miten hallitus voisi tukea näitä nuoria että he eivät joutuisi varhaisessa vaiheessa eläkkeelle vaan heille annettaisiin mahdollisuuksia päästä työelämään kuitenkin mukaan vielä vaikka osatyökykyisinä